mielestäni suomen a luokituksen turvaaminen on äärimmäisen tärkeä tavoite jonka hallitus oli eräällä politiikalla vaarantamasta luottoluokituksen lasku käynnistäisi suomessa uuden leikkausten ja veronkorotusten kierteen

satakaksikymmentä ääntä kuusikymmentäyksi eija usa kahdeksantoista eduskunta hyväksynyt miten muka sankan hyppy ja risto ruohonen lerner tiedotuskkuus ei pyydä vasta

pyrstö yrttiaho arveli

nyt moni ajattelee että te olette vaaleissa vähän huijannut puhumalla ihan muuta kuin mitä te olette nyt tekemässä ja se loukkaa tietenkin ihmisiä koska eivät he ole tähän politiikkaan teille valtakirjaa antaneet että ruvetaan tekemään näitä palkanalennuksia ja tämä sanelu viedään lävitse väkisin ja sanotaan että jostain pitää ottaa

äänestyksessä

mitä tapahtuu jos päivähoitopaikkoja ei ole

eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt eero reijosen ehdotuksen

myynti ja edustusään ruusumaerotuskaksi ei kyllä lakiehdotukset hylätty

lakiehdotuksen

jeshiva

huomautan että keskustelu tässä yhteydessä rajataan koskemaan pelkästään puhemiehen menettelyä

äänestyksissä

neljän ja puolen vuoden aikana yhteensä kaksisataakaksikymmentäkuusi pilkku seitsemän miljardia

jos peli alkoi miesten ehdotus kolmekymmentäkahdeksan alusta kun

kaksi prosenttia peruskoululaista valitsee pieneen

äänestyksen

lystiä kalliin tiedotus ja opetus ja vähemmän ehdotus ei pyydä vasta

arvoisa herra puhemies

tänä syksynä annettu sellaisen kahdeksan joan tulisi kahdeksan viisi poissa kolmetoista eduskunta

sota on vaniljaan viisikymmentä ei antaa poissa viisitoista eduskunta

miten hallitus aikoo palauttaa poliittisen päätöksenteon uskottavuuden sekä varmistaa hallitusohjelmaan kirjatun periaatteen toteutumisen

äänestyksessä hallitusta kahdeksi ja antaa kuusikymmentäkaksi ja taloudessa asuvien vanhempien tulojen osalta

työmarkkinoiden sosiaalipolitiikan eläkejärjestelmien suhteen meidän on turha kuvitella että suomen mallista tulisi ei

olemme keskustassa useita kertoja pysyneet mikä käytännössä tarkoittaa hallitusohjelman teksti lainaus edistetään kotihoidon tukea saavien henkilöiden asteittaista siirtymistä työelämään yhdistämällä varhaiskasvatuspalvelu ja taloudellinen tuki joiden saantiedellytykset ja muut ehdot selvitetään ja ratkaistaan vuoden kaksituhattakaksitoista loppuun mennessä

jos tehdään niin että otetaan edustajien saarakkala ja tölli puheenvuorot ja sen jälkeen jos on halua mahdollistetaan debatti

kataisen hallituksen on esitettävä omat laskelmansa siitä kuinka paljon kotihoidon tuen leikkaus kuulla umpeen kestävyysvajetta e

arvoisa puhemies

kykymme mukaan sen että asialle kun kyse on

korhonen

äänestyksen

hallituspuolueet ovat väittäneet että rahoitus pelättiin koska sen antaminen asteet finlandin telakalle olisi ollut eu

varoja ei ollut yhtään vaan puolueen piiri antaa puoluepiirien tai kunnallisjärjestöjen toimintaan liittyväksi varainhankinnaksi jossa ei tämmöistä sidonnaisuuksiin liittyvää ilmoitusta tarvita

teen esityksen

dilinjaa edustaa kettusen usko on pixystä kettusen opus kolme risto heikkilän ehdotus mieli ovat vastakkaisia joten en sinänsä tai niiden välillä sen jälkeen vuotaneesta

olisi

äänestykseen annettu

sataneljäkymmentäkahdeksan ja antoi neljäkymmentäkaksi ja poissa yhdeksän veetuskuntoon bach

puolustusvoimien toimintojen ja rakenteen uudistamisesta sekä puhemiesneuvosto ehdottaa että maanpuolustuksen yleisen asevelvollisuuden maanpuolustustahdon puolustusvoimien henkilöstöryhmien yhdenvertaiseen kohteluun työllisyyden alueellisen tasa arvon puolustusvoimauudistuksen

summa on hirmuinen ja omassa luokassaan kyseenalainen

risto pertti virta aivoissa kuin ne

pidän tästäkö turku seitsemän ei tule

dedicated hirmut pirttilahti menestytä viedä mut maijala vuodessa

harkimo

suhonen kaksi ääntä kun seitsemän eija tapossa kaksikymmentä osku torrokset miten

edustaja halla valkosipulin

siitäkö että saksan vienti kreikkaan on yli neljäkymmentä kertaa suomeen verrattuna kun taas suomen vienti on mitätöntä vai siitä että saksan pankeilla ja valtioilla oli kolmenkymmenenneljän miljardin euron saatavat kreikasta suomella vajaa

äänestyksessä on annettu tuhatviisikymmentäseitsemän ja häntä neljäkymmentä eli yksi tyhjä yksi poissa hyskuntoon tässä äänestyksessä hyväksytystä

valiokunta asiantuntijakuulemisen jälkeen päätyi siihen että tätä perinnettä on syytä jatkaa ja esitti tästä oman kannanottonsa kuuli myös valtiovarainministeri alexander stubbia

ensin äänestetään naista keskenään jäseniäkin voittaneesta mietintö

eduskunta voi päättää lähettää asian valiokuntaan jonka tulee tehdä ehdotus eduskunnan päätökseksi

arvoisa puhemies

tämä tulee valmiiksi kuluvan vuoden aikana niin että oletan että loppusyksynä on aihetta käydä keskustelu miten unionin päätöksenteko siellä tehtävät ratkaisut ja eduskunnan budjettivalta suhteutuvat toisiinsa

ja nyt te uhkaatte tehdä tämän pysyväksi ellette korjaa tätä asiaa kehysriihessä

jos sylissään kuvaama eva politiikka toteutuu ja suomi joutuu nielemään tappioita useiden miljardien

edustaja saapuu varapuhemies te esityksen numero neljäkymmentä edustajaa hautala on osa puhemies

edustaja satosen vastaus ja sitten tämä keskustelu kokonaan toisesta asiasta kuin valvontamaksusta loppuu

lakiehdotuksen

suvela seitsemän joaquin kahdeksan eli neljä tyhjää poissa kymmenen osku torrossa omistuksen maksatusta kallen ehdotuksen riitoja isto kallio tuskin menee

haluammekin rukkasta entistä useampaa nuorta vene

äänestyksessä

selonteko hyväksyttäneen

vihanti ja erotus yhdeksän ei kovasta

äänestyksessä

puhemiesten ehdotuksen

isompia esteitä liittovaltion toiminnalle ovat suuret erot euromaiden välillä korruption hallinnon tehokkuuden ja lakien noudattamisen suhteen

perusteemana

arvoisa puhemies

ehdotus viisi miten tulijaa josta kettusen opus viisi ei pyydä vasta

tätä on vaikea pitää uskottavana selityksenä sillä maailman lukuisille eri rahoitus ja instrumenteille olisi varmasti ollut keinot räätälöidä rahoituspaketti joka olisi täyttänyt kaikki

näin tilausta kettusen

salla kuusi l kuusi ääntä kaksikymmentäviisi usa kahdeksan osku torrokset miten muka sekaantuminen työ alusta kari markus viisi

toinen lausumaehdotus ei tule äänestämään käsittelyn pohjana on osuva seitsemän ja anto kuusikymmentä eija rapuissa kolmekymmentäkaksi eduskunta hyväksyi mietinnän tämä asia

se voisi pöytään tulisesta lakiehdotuksesta joka kannattaa vakiotusta äänestää jaa jos ei voittaa on lakiehdotus hylätty

hallitusohjelman mukaan suomen linja euromaiden talouskriisin hoitamisessa muuttui

mikä teitä estää tekemästä korjausehdotusta ensi kehysriihessä

pyrstötiainen tarjosi kuin miesten ehdotuksemme on neljäkymmentäkolme pyrstöpeikon arvoisa puhemies kanavan risto mustajärvi arvoisa puhemies teen ehdotuksen numero neljäkymmentäneljä guster yritti apuun seiskan pystysuorat puhemiesten ehdotuksen neljäkymmentäviisi klusterima mies kommentoi armstrongista voi miesten erotuksen verran eli

ihmisten oikeussuojan saanti kestää tällä hetkellä aivan liian kauan ja tähän epäkohtaan pitäisi tarttua

seuravaksi valiokunnan ehdotus ja kyvystä kallen ehdotus ei pyydä nyt käsitellään muutosehdotukset

äänestyksen alettu

valiokunnan kuulemisen jälkeen saatoimme todeta että hallitus oli tämänsuuntaisen päätöksen tehnyt eli vastoin alkusyksyn ajattelua hallitus jatkaa erillistä harmaan talouden toimintaohjelmaa samalla pyrkien sisällyttämään pysyvämmin torjuntaohjelmassa olleita muutoksia pysyvään viranomaiskäytäntöön

näistä on myös ollut keskustelua että pitäisikö nämä ehdokasmaksut sitten näiden tiettyjen rajojen jälkeen ilmoittaa että jos ehdokkailta kertyy enemmän maksuja niin pitäisikö sitten ilmoittaa että on tullut ulkopuolista tukea

nyt on suuri riski että tämä päätös tulee ennakkotapaukseksi ja luotetaan siihen että aina tulee tämä kottikärry joka kantaa veronmaksajien rahaa paikan päälle

jos kreikka kieltäytyy maksamasta velkojaan tai jos niitä annetaan anteeksi osan suomalaisten veronmaksajien myöntämistä lainarahoista jää

kiinnitän huomiota aikarajoihin

pidempi ja anteeksi ensi vuodesta vielä

pitempi arvosteli korotus kahdeksan ei pyydä vasta

arvoisa puhemies teen ehdotuksen numero

te tammikuussa yksipuolisesti kertomatta edes muulle hallitukselle ilmoititte että työnantajan kansaneläkemaksu poistuu eikä teillä ollut mitään tietoa mitä tulee tilalle

suomen kokonaisvastuista osallistumisese ormani kalastamisen raja aidat on enää ollut

pyydän edustajia jotka haluavat osallistua tähän keskustelun ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla v painiketta

hallituksen perhepolitiikka on ollut haparoivaa hallitukselta on puuttunut kokonaisnäkemys keväästä kaksituhattakymmenen luvun perhe oli

maailmanpankin indikaattoreiden mukaan italiaa kreikkaa portugali ja espanja ovat näiltä osin lähenppänä kehittyviä valtioita kun taas suomi on euromaista kaikkein kauimpana

kyllä vastaamme

äänestys

miten ja mistä kalle verotus ei yllä vastaa timo kalli on esko kivirannan kannattamana ehdottanut että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena

osuman syyksi kostonetystä mäntylän osuma

rusty hongisto

äänestys

pyydän edustajia jotka tästä aiheesta haluavat esittää lisäkysymyksiä ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla v painiketta

arvoisa puhemies